on kyllä syytä esitutkintapaketin yhteydessä pohtia tätä ja annetaan suomalaiselle kodille se riittävä suoja joka sille kuuluu

koko perusoikeusjärjestelmä on luotu nimenomaan sen vuoksi että ihmisten perusoikeudet on suojattu julkista valtaa vastaan

minä olisin esittänyt sen toivomuksen että kun olemme saaneet kuitenkin ponnen aikaan niin sitä noudatettaisiin

perustuslaissa sanotaan myös että jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä ja julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön

jostain syystä on tullut sitten vähän semmoinen huolimaton tapa suorittaa näitä kotietsintöjä ja tietysti kun niitä paljon tehdään niin tapahtuu myös erehdyksiä

kuitenkin valtio vähentää työpaikkoja tällä tuottavuusohjelmalla joka tuli hyvän taloustilanteen aikana organisaatiomuutoksilla eikä valtio estä työpaikkojen menetyksiä silloin kun se pystyisi siihen valtionyhtiöissä valtion organisaatioissa

se olisi hyvinkin tarpeellista koska kotietsinnässä tällä hetkellä virheet ovat sen verran yleisiä että siihen pitää puuttua

ettekö te voisi toimia nyt sen hyväksi että tämän laman aikana valtiovalta yrittäisi pitää ne työpaikat voimassa jotka ovat sen omassa päätösvallassa

tämä nova groupin toiminta on niin laajaa ja kekseliästä että varmaan siihen aina voidaan soveltaa jotain rikoslain pykälää

arvoisa puhemies

minä olin siinä uskossa että me keskustelimme molemmista edellisen aikana sen vuoksi minä käytän hyvin lyhyen puheenvuoron

heidän innostuksensa oli niin valtavaa

kun ed

nimittäin perustuslakivaliokunnassa ilmeni että meidän korkeimman poliisijohdon eli ylipäällikön suojelupoliisin päällikön keskusrikospoliisin päällikön nimittämisestä ja nimitysperusteista säädetään asetuksella

olisin kiinnittänyt huomiota siihen että lähes puoli mietintöä koskee nimenomaan sitä ja myös ponsiesitys ja että sekä puheenjohtaja sasi että minä puhuimme tästä

rimpiset ovat tähän mennessä

nyt jos ajatellaan sitä suurta valtaa jonka he ovat saamassa tässäkin paketissa heitä voi verrata tuomareihin tai kenraaleihin joista säädetään perustuslaissa ja joiden nimitystaso on tasavallan presidentti

eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan eriä lisäpöytäkirjaan tehdyn varauman

sitten tämä autoverotusjuttuhan on ollut täällä talossa monta kertaa ja minullekin on käsittämätöntä että siinä on jouduttu niin valtavasti odottamaan ja se on ihmisille tuottanut tuskaa

eduskunta hyväksyi kauppaamisen kieltämisestä joka on siis kansainvälisesti hyväksytty sellaisena että siihen pitää pyrkiä

minä yhdyn siihen toivomukseen joka näissä valiokunnan mietinnöissä on että tätä nyt pohdittaisiin että tämä heidän nimittämisensä ja heidän nimitysperusteensa ainakin siirrettäisiin lakitasolle

itse minä olisin sitä mieltä että pitäisi päästä sellaisiin säännöksiin että autovero maksettaisiin missä päin eurooppaa tahansa kerran ja rekisteröitäisiin kerran ja sitten oltaisiin mukana siinä

ymmärsin ministerin niin että hän on siihen valmis vaikka hän edelleen empii tätä lakitekniikkaa

hoskosella on myös mahdollisuus valittaa asiasta euroopan komissiolle joka sitten ravistelee suomea jos suomi ei käyttäydy kunnolla

arvoisa puhemies

kun oli puhetta tästä erillislaista niin kimmo hakonen tässä lausunnossaan nimenomaan puhuu siitä että kaikki nämä peitetoiminnan kaltaiset tiedonhankinnat jotka hän luettelee ja muut tiedonhankintaan liittyvät ongelmat liittyvät kaikki yksinomaan tähän poliisitoiminnan kokonaisuuden kannalta varsin kapeaan tehtäväalueeseen

eli minä olen kyllä ymmärtänyt sen niin että hänen ajatuksensa oli se että nämä olisivat erillisessä laissa eikä välttämättä tulisi mitään uusia valvontakeinoja joita minun on vähän vaikea kuvitellakaan

nyt on suuri ero tällä muodollisella valvonnalla että valiokunta käy näissä yksiköissä

minä uskon että nyt olisi tarpeellinen tämmöinen asiantunteva elin joka ei olisi poliisiylijohtajan alainen jossa olisi kokeneita poliisimiehiä ja joka nopeasti oikeamielisellä tavalla tutkisi mitä todella on tapahtunut nimenomaan silloin kun näitä pakkokeinoja on käytetty ja kun julkisuudessa tai kantelussa on esitetty väite että jokin on mennyt väärin

koko poliisitutkinnan ideahan oli selvittää mitä pääministeri vanhanen tiesi nuorisosäätiön kehityksestä sen jälkeen kun oli itse siitä luopunut

lopputulos oli se että mitään semmoista varmaa näyttöä että hän olisi tiennyt mitä siellä tapahtui ei löytynyt eikä ainakaan sitä että hän olisi yrittänyt johtaa sitä tai vaikuttaa siihen tai osoittaa sieltä vaalitukea

on nyt vaan todettava että oikeastaan perustuslakivaliokunnan mietintöhän hyväksyy oikeuskanslerin epäilyt ja esityksen mutta ei sen kummempaa eli ei ainakaan voi sanoa että hän olisi tehnyt jotain virheellistä

jag ber att tacka för talturen

mutta minusta olennaista on kyllä nyt tämän systeemin uudistaminen koska se mihin me jouduimme eli se että poliittinen taso ensin ratkaisi että aloitetaan esitutkinta ja sitten vielä piti ratkaista tehdäänkö syyttämispäätös on kyllä nyt mahdotonta